niitä on ohitettu esimerkiksi rapauttamalla meidän laaja ja tiivis veropohjamme lähes tyystin ja tämä jos mikä osoittaa että budjettikehysajattelu menoraamit ei toimi talouslaman olosuhteissa

joissakin yhteiskunnissa ajetaan jopa autolla vasenta puolta ja sekin vaihtoehto toimii silloin kun kaikki tekevät niin

määrärahatasot ovat tämän selonteon ja mietinnön suurin ongelma

herra puhemies

heinonen juuri itse luki tuomionsa ja todisti sen että hänellä on edelleen kuullun ymmärtämisessä ongelmia vaikka tätä kuinka koetetaan rautalangasta vääntää ja asiaa avata mikä on väliaikaista ja mikä on pysyvää

miksi niitä pitää entisestään leikata kun eduskunta yksimielisesti vuodesta toiseen toteaa että väylänpidon määrärahatasot ovat alamittaisia

aivan niin kuin puheenjohtaja ahdekin täällä totesi suurin ongelma on niihin liittyvä epävarmuus

äsken pöntöstä hän sanoi että kelamaksun poisto on tarkoitettu pysyväksi toimeksi ja nyt hän todistelee taas että ei kun väliaikaiseksi

mietinnössä todetaan muun muassa että raideliikenteen määrärahat pitävät sisällään piilevän turvallisuusriskin

logiikka toimii ihan oikein että mietinnössä vielä todetaan että mitä pitemmälle tulevaisuuteen yritetään arvioida ja ennustaa sitä epävarmemmaksi ennusteet käyvät

kuka astuu rivistä sitten kun jossain mälli käy

joukkoliikennetuki on temppuilumaista näpertelyä

meidän mielestämme ja minun mielestäni tässä on tapahtumassa niin että kelamaksu ollaan poistamassa pysyvästi valtion tuloerien joukosta

tästähän meillä on esimerkkejä miten vaikeata se ennustaminen onkaan

sitten jos se johonkin yritykseen vaikuttaa väliaikaisesti tai ei niin se on taas konstailua ja temppuilua mutta tämä kelamaksu ei ole väliaikainen ratkaisu

niihin täytyy suhtautua sillä tavalla kuin mietinnössä todetaan ja tämän vuoksi olisi nyt vaihtoehtoja aina myöskin esiteltävä

mitkä ovat rohkeimmat mitkä ovat synkimmät arviot ja mitä siellä välimaastossa liikkuu

se on pysyvä ratkaisu

sitten kehysbudjetoinnista

tieliikenteen puolella suurin yksittäinen ongelma koskee venäjän liikennettä hangosta itärajalle

ministeriöt toimivat itsekkäästi muista välittämättä

miksi tästä selonteosta niin kuin mietinnöstäkin on täysin unohdettu tämän reitin alkupää

tästä on riskinä että toimitaan epätaloudellisesti

esimerkkinä käytän liikenneinvestointeja

valtio toteuttaa näitä hankkeita kalleimmalla mahdollisella tavalla ja veronmaksajien edun mukaista olisi poistaa epävarmuutta tehdä niitä pitkäjänteisiä investointipäätöksiä joihin voivat markkinat kunnat toimijat luottaa

vaikka valtion budjetit ovat vuodesta toiseen miljarditolkulla ylijäämäisiä niin miksi hankohyvinkää rataosuutta ei sähköistetä

se on suomen kannattavin sähköistysinvestointi

muutkin sähköistyshankkeet pitää hoitaa mutta jos omalla rahalla ihmiset tekisivät ratkaisuja niin kai he lähtisivät siitä että ensin tehdään kaikkein kannattavimmat hankkeet

aivan kuten täällä puheenjohtaja ahdekin totesi tätä pitää lukea siten että kehykset mahdollistaisivat kaikkien itsensä kannattavien hankkeiden toteuttamisen ei pelkästään liikenteeseen liittyvien jotka ovat kyllä summiltaan äärettömän suuria

tässä sarjassa hankohyvinkää on ylivoimainen niihin muihin verrattuna

ei ole mitenkään perusteltua että veronmaksajien rahoja tällä tavalla käytetään epätaloudellisesti epätarkoituksenmukaisesti vaan ne pitäisi hoitaa tehokkaasti ja rationaalisesti jolloinka hintalaatu suhteet ja työn tulokset olisivat parhaat mahdolliset

turha on sitten vaikeroida sitä että meillä on ongelmia rataverkolla jos tätä ei nähdä kokonaisuutena

ihan hyvä niin se on vasta osaratkaisu

seinäjokioulu on päävaltimosuoni ja se pitää hoitaa nopeammin kuin nyt on suunniteltu koska siinä vaiheessa kun oulun päässä on vihkiäisiä toisesta päästä alkaa taas peruskorjaustarve tulla esiin

sitten selonteosta puuttuu se näkemys että tällaisella alueella joka syntyy helsinkitampereturkuhelsinki kolmioon pitäisi olla nopeat maantie ja ratayhteydet

tällä alueella syntyy bruttokansantuotteesta äärettömän suuri osuus ja siinä olisi niin paljon liikennettä että siinä tehokkuusluvut ovat hyviä

pääkaupunkiseudun kehätieratkaisujen kakkoskehän jatkon vuosaaren sataman valmistumisen huomioon ottamisen tulisi näkyä vieläkin voimakkaammin

kyse on siis valtion toimista

tämä paperi mikä on suomen hallituksen eulle lähettämä lähtee siitä minkälaisia ovat valtion toimet ja elvytyksessä lähtökohtana on että ne ovat väliaikaisia

ei täällä pohdita miten se vaikuttaa kuntiin tai järjestöihin tai yrityksiin

nyt on huolehdittava siitä että hallitus myös noudattaa eduskunnan yksimielistä tahtoa

heinonen täällä totesi että joillekin yrityksille vaikutus on väliaikaista mutta eihän se ole ollenkaan tämän hallituksen paperin pohdinnan kohteenakaan

ja tästä yksimielisyydestä on osoituksena se että me oppositiossakin tässä yhteydessä ja näissä asioissa annamme luottamuksen hallitukselle ja hallitus ei saa sitten tätä luottamusta omassa toiminnassaan pettää

minä uskon että nyt tämä asia tuli selväksi ja olen iloinen että edustajakollega lopulta tämän asian ymmärsi

tähän asiaan palataan jos ei eduskunnan yksimielinen tahto välity hallituksen korviin ja johda sitten niihin toimenpiteisiin mitä eduskunta yksimielisesti edellyttää

olemme suuren vaikean ongelman edessä ja vaikkei paljon pitäisi peruutuspeileihin katsoa niin kyllä tässä joutuu vaikeroimaan sitä että niin hyvä perussopimus kuin eulla onkin sitä ei ole vaan haluttu noudattaa

jos olisi eletty sääntöjen mukaisesti niin asiat olisivat ihan hallinnassa ja elämä olisi auvoisempaa

mitä isot edellä sitä pienet perässä

suomi on ollut mallioppilas ja parempi on olla barrikadin sillä puolella jolta tullaan pyytämään nimiä paperiin että voisitteko taata voisitteko lainata kuin olla sen barrikadin toisella puolella käsi ojossa pyytämässä apua

portugali paketista sen verran että sehän oli sovittu jo aiemmin ja kun sosialidemokraatit ovat peräänkuuluttaneet sijoittajavastuuta niin portugali pakettiin se ei ehtinyt siihen junaan mukaan mutta käänteentekevää on ollut se että jatkossa suomen linja on toisenlainen

suomen linja on muuttunut

sen täällä todisti tänään myöskin valtiovarainministeri katainen ja tämä on myös kerrottu ministeri kataisen toimesta kaikille euromaille

koko eurooppa tietää sen ja toivottavasti vähän vapiseekin että täältä kajahtaa jos ei asioita hoideta jatkossa kunnolla

meillä menevät tässä keskustelussa helposti sekaisin takauksen myöntäminen takaaminen lainoittaminen jopa velallinen ja lainan myöntäjä

eli olemme ottaneet taataksemme varsin paljon vastuita mutta raha ei ole vielä liikahtanut ja toivotaan että asiat asettuvat sellaiseen asentoon että nämä takaukset eivät laukea

nyt tässä sijoittajavastuu korostuu sillä tavalla että suomen kanta on jatkossa että me vaadimme vastavakuuden

jos ne vekselit laukeavat joissa on meidän nimemme niin me saamme sen vastavakuuden mukaisesti sitten suorituksia meille päin

hallitukseen ovat nyt sitten menossa sellaiset puolueet jotka kärsivät tappioita kuka enemmän kuka vähemmän mutta miinusmerkkinen saldo kaikilla jos sitä edustajanpaikoilla mitataan

kyllä asiantuntijakuulemisen yhteydessä on tullut täysin selväksi että euroopan unioni on ajautunut laittomaan tilaan ja eurojärjestelmä on vakavasti uhanalaisena

kaikkia eurojärjestelmään liittyviä taloudenpitoon liittyviä sääntöjä on räikeästi ja törkeästi rikottu kaikkia keskeisiä periaatteita mitä aikanaan on sovittu kun tämä yhteinen liitto perustettiin ja matkalle lähdettiin

täytyy kyllä arvostaa vasemmistoliiton halua astua vastuunkantajien riviin

minäkin ilmoittaudun siihen joukkoon joka jälleen kerran kauhistelee tätä epävarmuutta minkälaisessa tilanteessa budjettia joudutaan tekemään

euroopan unionin suunnalta voidaan tietysti sormella osoittaa kreikkaa mutta jokainen meistä voi tehdä sen testin että osoittaa sormella jotakuta

elvytyspuskurit elvytyseväät on syöty viime vaalikaudella pitkälti esimerkiksi velkavaroin veronkevennyksiin kohdennettuna ja sekin vielä vaikeuttaa tämän tilanteen hoitamista että elvytysvaraa on kovin olemattomasti jos ollenkaan

eli tässä tapauksessa euroopan unionissahan on oltu hyvin välinpitämättömiä eli euroopan unionia on johdettu huonosti koska pitkään yleisesti tiedossa olevaan ongelmaan ei ole haluttu puuttua

ne väärennetytkin kreikan luvut olivat euroopan huonoimpia joten vaikka niihin olisi reagoitu tässä ei kovin paljon sitten kuitenkaan kannata kivittää kreikkaa ja kreikkalaisia kun tähän olisi voinut mennä väliin paljon paljon aikaisemmin

paljon parjattuja markkinavoimia on tavallaan kiittäminen siitä että ne vihelsivät pelin poikki ja alkoivat vaatia toimenpiteitä ja sillä tiellä nyt ollaan

tämä tilanne missä ollaan osoittaa kenellä se ote on asiassa

minä koen sen niinpäin jos painitermeillä jatketaan että euroopan unioni ja sen eurojärjestelmä ovat sillassa keskellä painimolskia ja markkinavoimat rynkyttävät euroopan unionin rintalastan päällä

se kertoo miten vaikeata näissä olosuhteissa on arvioida velanottotarvetta

velkaa on otettu vähemmän kuin on arvioitu mikä on iloinen asia

näinhän tämä tilanne on eikä mikään demokratian niskalenkki markkinavoimista

siinä kyllä tuomari näkee kovasti väärin kenellä on ote kenestäkin

ihan lopuksi

sosialidemokraateilla oli tässäkin asiassa niin kuin kaikissa keskeisissä asioissa vaihtoehto

pidän äärettömän valitettavana sitä että hallitus ei halunnut mitenkään myötävaikuttaa siihen että näin suuressa asiassa olisi haluttu löytää kansallinen laajapohjainen yhteisymmärrys vaan hallitus suorastaan haluaa kantaa yksin koko vastuun

hyvänä pidän sitä että nyt kannetaan huolta kansanterveydestä myös siten että budjetin yleisperusteluissa mainitaan liikuntatoimi lapset nuoret

mutta kun täällä keskustan ryhmäpuheenjohtaja kalli kysyi mikä se vaihtoehto on niin hetken kuluttua täällä on pöydällä sdpn eduskuntaryhmän valtiovarainvaliokunnan mietintöön jättämä vastalause jossa on kolme ponsilausumaa

erityisesti tällaista kansanterveydellistä ja hyviin harrastuksiin perustuvaa liikuntatointa joka paikallisella tasolla tapahtuu suosin ja kannatan

olen huolestunut siitä millä tavalla esimerkiksi veikkaus osakeyhtiön ja muiden rahapeliyhtiöiden toimintaedellytykset voidaan turvata

veikkauksen osalta on todettava että kun valtion liikuntabudjetista lähes sata prosenttia rahoitetaan veikkaus osakeyhtiön voittovaroilla niin huoli liikunnasta liittyy myös huoleen liikunnan rahoituksesta ja veikkaus osakeyhtiön tuloksentekomahdollisuuteen

budjettimuutoksista haluaisin korostaa ateriatuen merkitystä liikenteeseen satsaamista ja myös ympäristötöitä joihin eduskunta perinteisesti on aina jonkun verran niitä määrärahoja pystynyt ja halunnut lisätä

julkisia palveluja ylläpidetään kehitetään eikä nosteta arvonlisäveroa mihin suomen yrittäjät järjestönä ja kaikki yrittäjät ovat vedonneet että älkää nostako arvonlisäveroa

nyt kiristetään pääomatulojen verotusta

tämä koskee erityisesti työttömiä yksinhuoltajia ja pieneläkeläisiä

täällä on tapahtunut suuria muutoksia

ne puheet siitä ettei äänestämällä voi vaikuttaa ovat nyt jääneet kyllä taka alalle

silti pitkälti meillä edelleen nähdään liikenteen määrärahat pelkkinä kuluina